työpajat toimivat merkittävinä ja joustavina toimijoina nuorten työllistämis ja kouluttautumispolulla ja kuuluvat tähän pääluokkaan nimenomaan te palveluiden osalta

tilanne on tältä osin parantunut mutta edelleen työkokeiluun ohjautumisessa on alueellisia eroja ja pajajaksot ovat huomattavasti lyhentyneet vaikka nuorten tarpeet olisivat juuri toisin päin

toiselta asteelta ei aina valmistu suoraan työelämään varsinkaan lukiosta ja myös lukiolainen voi syrjäytyä pitkällä odotusjaksolla

arvoisa puhemies

virolainen nosti erittäin tukalan asian joka näkyy myös ministeri wallinin mainitsemana mustana aukkona tulevassakin budjetissa eli sen että kunnat voivat sellaisesta peruspalvelusta kuin opetuksesta lomauttaa työntekijät ja jättää lapset ja nuoret ikään kuin oman onnensa nojaan

juuri tällä hetkellä turussa käyskentelee joulukaduilla nelisentuhatta oppilasta ja kun tiedetään että ammattioppilaitoksissa esimerkiksi turussa hävikki keskeyttämisprosentti on se neljä niin voidaan vain jännittää sitä kuinka moni muistaa tulla joulun jälkeen takaisin kouluun kun tässä on tällainen ekstravapaa

minusta on vastuutonta semmoista hiiren peiton tekoa että samaan aikaan lisätään koulutukseen mutta ei seurata eikä pystytä laittamaan kuriin sitä että kunnat lomauttavat

tätä tapahtuu ensi vuonnakin tämä ei ole pelkästään turun asia

sivistysvaliokunnan mietinnössä ansiokkaasti korostetaan yliopiston tehtävää edistää tutkimusta ja sivistystä ja yliopiston tehtävää antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta

opiskelijaopettaja suhteessa suomalaisessa yliopistomaailmassa on vielä haasteita paljon tehtävää

kankaanniemen tekemää äskeistä erinomaista lausumaesitystät

ensimmäiseksi tämmöinen perustausta ajatus siitä että kun me kevennämme verotusta lainarahalla lainaamme lapsiltamme

kimmo

on hyvä muistaa että edes yhteiskunnallisella puolella ei ole sellaista lainaa jota ei tarvitse maksaa takaisin

on totta että talouden taantuma on myös merkki siitä että tarvitaan rakenteiden remontointia monipuolista ja kriittistä toimintojen seurantaa tarkastelua ja uudistusta

samalla kun me elvytämme työllisyyttä teollisuutta ja taloutta turvaamalla työpaikkoja ja pitämällä yllä työllisyyttä tukemalla koulutusta mahdollistamalla uusia innovaatioita ja uutta teknologiaa nämä kaikki ovat yhteiskunnalle todella tärkeitä asioita on pidettävä mielessä erityisesti se kansanosa jolle me käytännössä tätä maksettavaa laskua kasaamme

ei riitä että me pidämme huolta hyvin työtä tekevistämme kasvatamme työuraa ja niin edelleen

keskitymme kehittämään aikuisten maailmaa

on pidettävä iholla se että lasten ja nuorten hyvinvointi ei maksa elvyttävänä toimena läheskään niin paljon kuin lasten ja nuorten pahoinvointi

on suorastaan käsittämätöntä politiikkaa säästää ennakoinnissa mutta avata sitten terapiapiikkejä erilaisten onnettomuuksien tai katastrofien jälkeen

en vastusta hoitoa enkä huolenpitoa en auttamista silloin kun sitä tarvitaan mutta on tyhmää pelata rulettia sillä miten pahoinvointi kumuloituu

oppilashuolto oppilaanohjaus opetusryhmien pienentäminen ihan oikeasti perheiden mahdollisuus valita perhettä palveleva hoitomuoto päivähoidon riittävän pienet ryhmät lasten ja perheiden avopalvelut sosiaalityön sektorilla ja terveydenhuollon riittävät palvelut myös raskaampi sairaanhoito silloin kun tilanne on akuutti näitä meidän lapsemme ja nuoremme tarvitsevat

hallitus ei voi piiloutua kuntatalouden selän taakse kertomalla tukevansa kuntia temppurahoituksella kiinteistöveroin yhteisöverokädenojennuksin

kansalaiset ja kunnat tarvitsevat lasten ja nuorten palveluissa erityisesti nyt rinnalla kulkemista eivät pelkkää päälle katsomista

arvoisa puhemies

äsken ed

heinonen kuvasi varsin hyvin kommenttipuheessaan perusopetusta ja sen hyviä puolia

pidän edelleen kiinni siitä että silloinkin kun tasku on tyhjä lapsista ja nuorista on pidettävä huolta viimeiseen asti tämä vaan tuohon äskeiseen vastauksena

nyt kun pääsin tänne asti niin täytyy kiittää tässä muuttuvassa tilanteessa ministeri sarkomaata hyvästä ja aloitteellisesta työstä

pidän sitä hyvänä ja pidän sitä tärkeänä kädenojennuksena mutta minulla on se huoli että se jää laihaksi ja riittämättömäksi

se on totta kai jotakin mutta miten pysyvää se on ja kun se levitetään koko kouluasteelle niin se on kuitenkin jonkin verran apulantaa myös ojanpientareille

sitten muutamia näkökulmia vielä niihin asioihin joista huomenna kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä haluaa eduskunnan mielipidettä

eräs tämmöinen on koulunkäyntiavustajien tilanne

koulussa työskentelee varsin tärkeä työryhmä koulunkäyntiavustajat ja he mahdollistavat niin erityisopetuksen kuin integroidun yleisopetuksen opettajien kanssa varsin laajasti ja ammattitaitoisesti

koulunkäyntiavustajahan tukee oppilasta tai oppilaita opetussuunnitelman saavuttamisessa ja toteuttamisessa

tämä ammattiryhmä on meidän tulevaisuuden haasteemme myös tässä budjetissa ja tämän jälkeen koska oppilaan ja koulunkäyntiavustajan suhde on varsin läheinen voi sanoa ihan tietyssä mielessä intiimi

se on hyvin yksilöllinen oppilaan ja aikuisen välillä

oppilaanohjauksesta haluaisin nostaa muutaman näkökulman

tällä hetkellä oppilaanohjaus on koululaitoksessamme vielä riittämätöntä

opintojen ja urasuunnittelun kannalta se on kuitenkin erittäin merkitsevää ehkäisee syrjäytymistä vaikuttaa koulutusaikoihin vaikuttaa jopa koulutustasoon ja lisää myös yhteiskunnallista tasa arvoa

kysymyshän on varsin vahvasti neuvovasta palvelusta

valinnaisuuden lisääntymisessä ja koulutusohjelmien uusiutumisen viidakossa ja myös kansainvälistymisen tiellä tämä oppilaan opinto ohjaus on varsin tärkeä

se ei ole säästön paikka

se on huoleni

tällä hetkellä erityisopetuksen haasteet ovat siinä määrin mittavia että meidän on vielä erityisopetuksen ikään kuin korjaavaan osioon satsattava tällä hetkellä ennen kuin meillä on se ennakoiva puoli ehjä

arvoisa puhemies

maamme on historian valossa varakkaampi kuin koskaan

taloudellinen eriarvoisuus syvenee

samaan aikaan kun nouseva kiinteistöverotus harmittaa osaa kansalaisia osalla ei ole kotia ei sitä ovea jossa lukee oma nimi

yhteiskunnalla jossa on sekä pakkasta että asunnottomia yhteiskunnalla jossa on omat leipäjononsa on ongelma

tuotantomme lasku useilla prosenteilla työttömyyden lisääntyminen ensi vuonna jopa mahdollisesti kaksinumeroiselle tasolle ja vientiriippuvaisen suomen viennin tila eivät lupaa lämmintä talvea

itseäni vaivaa se miten elvytyksen nimissä tehdään pysyväisluonteisia tekoja

tosin kuten tänään useampi kollegakin on todennut en itsekään usko että selviämme ilman verotuksen korjausliikkeitä verotusta lisäävään ja napakoittavaan suuntaan

veronkevennykset ja kiihdytetty kulutus ovat elvytyksen kärkenä tänään tässä ja nyt kun rahan panokset tulisi kiinnittää investointeihin joiden kestävyys on kertakäyttöistä ostamisen iloa pidempi

elvytystoimille tyypillinen määräaikaisuus ja kertaluontoisuus loisivat nyt käytettyä enemmän mahdollisuuden pitkävaikutteisiin työllistäviin investointipanostuksiin

huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa hitaasti vaikka tähän on nimenomaan tiehallinnossa paneuduttu

arvoisa puhemies

tämä eräänä esimerkkinä korjaustarpeista muut väylät ja raiteet samalla tavalla löytävät oman paikkansa investointikohteina

arvoisa puhemies

eli vastaan edustaja ruohonen lernerille että hän on nyt valinnut kyllä tykin ampuakseen kärpästä ja on turha kohdentaa nuolensa ministeri stubbiin ja hänen koulukier roksiinsa

juuri tälläkin hetkellä lastensuojelun merkittävä kohderyhmä on ne nuoret jotka olivat edellisen laman aikaan pieniä juuri syntyneitä lapsia

kyllä kouluihin kutsutaan ja pääsee puhumaan työstään ja demokratiasta jo nyt mutta on erinomaista että tässä ohjelmassa demokratiakasvatus nyt kirjoitetaan näkyviin ja ulos koska sille on selkeästi tarve

panostukset lapsiin ja nuoriin erityisesti ehkäisevien toimien osalta kuten opetuksen oppilashuollon ja vapaa ajan ja perheen tukemisen osalta ovat tämän laman merkittäviä tekoja ja näitä tarvitaan edelleen lisää

ennen vaaleja saimme lukea helsingin sanomista että kolmannes kansalaisista ei esimerkiksi tiennyt ketkä olivat hallituksessa

itse nostaisin esiin erään muodon joka on tällä hetkellä jäänyt meillä hiukan varjoon ja jossa olisi ihan asiantuntijoidenkin mukaan tekemistä

toiminta on samansuuntaista kuin perustutkinnoissa ja ammattitutkinnoissa mutta enemmän konkreettista ja käytännöllistä

esimerkiksi elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja korkmanin mukaan oppisopimus olisi erinomainen keino saada erityisesti nuoria miehiä mukaan joille on ollut haastavaa löytää koulutus tai työpaikka

korkman tuo esiin että suomessa on mahdollisuus jopa kymmenkertaistaa tämänhetkinen tilanne oppisopimuksessa ja saavuttaa näin muun muassa saksan taso

silloin uhka oli se onko kenelläkään edes kotiliettä nyt me vain keskustelemme siitä mitä meillä siellä kotilieden padassa pörisee

oppisopimuskoulutus mahdollistaa monipuolisen kouluttautumisen myös niille opiskelijaryhmille joille tavallinen koulussa ahertaminen ei satu

itse näen näin että kaiken kouluttautumisen a ja o on perusopetuksessa ja siinä koulutuspohjassa nyt yleisö lähtee joka rakentuu nimenomaan perusopetuksessa

palaute on silloin annettava kun on sen aika ja tässä täytyy sanoa että kyllä hallitus vatkaa kuin kakkutaikinaa tämän rekkaparkin kanssa kun se lisäbudjettiin ensin oli luvalla ja sitten vedetään yli ja kuitenkin juuri nyt kun siellä on hiukan vakaampaa olisi hyvä panostaa infran rakentamiseen niin teiden kuin tämän parkin osalta

vaikka varoja lisätään niin käytännössä me kuitenkin kunnissa joudumme tekemään ratkaisuja joissa mennään pienistä ja keskikokoisista yksiköistä suuriin kasvottomiin

lapset ja nuoret eivät todellisuudessa pääse niin paljon kohtaamaan kuin näissä pienissä yksiköissä tapahtuu

mitä me oikeasti haluamme mitä me tarvitsemme onko suomi menossa hyvään suuntaan kun meillä rakennetaan näitä suuria yksiköitä

meidän yhteiskunnassamme on juuri näinä päivinäkin puhuttu paljon väkivallasta väkivallan käytöstä ja sen esiintymisestä kohdistuen niin koululaisiin maahanmuuttajiin kuin muuten omaan perhe ja lähipiiriin

näkisin näin että koulu on yksi osanen tässä yhteiskunnassa jolla on paljon työtä tällä saralla mutta muistutan myös että me kasvamme ja kehitymme pitkälti muissa viitekehyksissä kuten kodissa

on kuitenkin pidettävä mielessä myös koulussa se mitä kansaneläkelaitoksen tutkimusprofessori raimo raitasalo on nostanut esiin

itse opettajana kyllä olen aika paljon askarrellut myös erityisopetuksen puolella näiden asioiden kanssa ja täytyy sanoa että tässä meillä on kulttuurimuutoksen paikka

onhan niin että rahanhakuperusteissa viitataan siihen että jotain on pitänyt tai pitää tapahtua todella että ryhmät pienenevät

tämä epäilyttää minua erityisesti siksi että esimerkiksi tänä syksynä ylen haastattelututkimuksessa kuntajohtajat ilmoittivat että juuri koulupalvelut ovat ne joista voi niistää ja säästää

kunnat ovat vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja siksi mieltäni kalvaa tämä epäilys että ryhmäkokojen pienentäminen ei kohtaa kaikkia oppilaita tasapuolisesti

meidän esityksemme korostavat oppilaskeskeisyyttä siis asiakasnäkökulmaa ja parantavat myös sitä alussa kaipaamaani kohtaamista koulussa

haluan vielä palata ponnekkaan ed

karjulan puheeseen sen verran että alleviivaan hallitusrintamalle sitä hänen varoituksen sanaansa näistä energiakustannuksista teollisuudelle

kun henkilöstön osalta on niistetty jo ihan minimiin niin että koko tehdas voi pyöriä niin jos kustannuserät karkaavat kiusaus on logistisista syistä viedä teollisuus sinne missä yrityksellä on muualla lähempänä kulutusta yritystoimintaa

tämä on kyllä vakava huomio että näissä energiakustannuksissa me voimme tehdä yrityksille ja teollisuudellemme varsinaisen karhunpalveluksen

karjula puhui myös missioista ja kristillisdemokraattisella eduskuntaryhmällä on vaihtoehtobudjetissa muutamia oleellisia missioita jotka ovat minulle myös sydämen asioita

paheksun jokaista sellaista äänenpainoa jossa yhtään nuorisotyöttömyyttä väheksyen käsitellään

hallituksen tulisi lisätä ammattistarttia edelleen vielä ennen eduskuntakauden päättymistä ja myös työpajatoimintaa jossa nimenomaan syrjäytymisen ehkäisevä työmuoto pääsee kukkimaan

meidän aikuisten sukupolven on vaikka sitten saatettava nuoremme opintopolulla eteenpäin niin että se koulu ura tuottaa myös valmistumisen

oppilaanohjaus on ennakoivaa työtä ja työuriin panostavaa työtä mitä suurimmassa määrin ja se on investointi

opettaja lehdessä elokuun lopulla pääministeri kiviniemi vetosi siihen että hallitusohjelmaan ei ole kirjattu päivähoitolain uudistamista

tämä perustelu ontuu tuotiinhan turpeellekin verotusratkaisut vaikka niitä ei hallitusohjelmassa ollut

minusta

arvoisa puhemies

väätäinen täällä aikaisemmin myös tuon esiin sen että kun näin viittä vailla yksitoista aloittaa illalla puhumisen yhdestä suomalaisille tärkeimmästä pääluokasta niin keskityn tässä nyt vain yhteen varsinaiseen teemaan ja pari muuta huomiota

kdn vaihtoehtobudjetissa esitetään lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon lisää rahaa ja vaikka eduskuntakäsittelyssä lisättiin hiukan niin näen että perusteita tälle on

itselläni on voi sanoa moneltakin eri elämänalueelta varsin läheltä kokemuksia lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin kanssa elämisestä niin opettajana kuin lasten äitinä ja sitä kautta nuorten maailmaa läheltä tuntevana

kouluterveydenhuollon koululääkäreiden ja ylipäätänsä ennakoivan terveydenhuollon panokset ovat edelleenkin liian vähäiset

mielenterveyspuolen palveluissa lapsille ja nuorille haluaisin nähdä jatkossa painopisteen avopalveluissa mutta kyllä meillä edelleen varsinkin ihan vielä viime lamankin ajalta on korjaavassa työssä niin paljon tekemistä että tästä asiasta ei voida kyllä yhtään hellittää

eräs sellainen kipeä asia joka meidän yhteiskunnassamme on nyt noussut pintaan ja joka on itsellekin tullut tutuksi on tämä nuorten itsemurhien tilanne ja tässä on kyllä ministerille ja ministeriöön haastetta

se on aika haastava ikä jaksamisen ja elämään voimautumisen kannalta sitten pari kommenttia tämän päivän keskustelusta

kunnioittamaani edustaja tölliä olisi mielekästä kommentoida useammastakin kohdasta mutta aloitan nyt siitä hänen ensimmäisestä asiastaan joka nousi esiin eli ohjelmaan palaamisesta